ja vastaavasti matalimmat äänestysprosentit olivat niissä vaalipiireissä joissa paikkojakin oli selvästi vähemmän jaossa

rohkenisinkin arvoisa puhemies esittää harkittavaksi siihen liittyen jos tämä perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja koskisen ja itse asiassa perustuslakivaliokunnan laajemminkin kannattama ajatus laajemmista joihinkin asiakokonaisuuksiin keskittyvistä kertomuksista toteutuu mitä tällä hetkellä valtionhallinnossa tapahtuu ja varsinkin mitä ei tapahdu koskien it alaa avoimia rajapintoja veronmaksajien rahojen järkevää käyttöä ja ennen kaikkea kansalaisten nykyistä parempaa palvelua että olisi mahdollisesti yksi teema jonka kautta eduskunnan valiokunnat kertomusasiaa lähestyisivät

valiokunnan mukaan tulisi perustuslain tarkistamiseen tähtäävän hankkeen yhteydessä arvioida voitaisiinko perustuslain poikkeusoloja koskevaa säätelyä muuttaa kansainvälisten ihmisoikeussopimusten asettamissa rajoissa erityisesti lainsäädäntövallan delegointia koskevien vaatimusten osalta

nyt laissa nimenomaisesti sanotaan nykyinen oikeuskäytäntö jonka mukaan hallitus vastaa kirjanpidon laillisuudesta ja varainhoidon järjestämisestä luotettavasti

aikaisemmat ehdottomat vankeusrangaistukset ja valvontarangaistukset ja tuomittavana olevan rikoksen laatu voisivat muodostaa esteen valvontarangaistuksen tuomitsemiselle

kolmanneksi kun varhaiskasvatuslakia nyt parhaillaan uusitaan sekä myös mietinnössä mainittua sosiaalihuoltolakia on syytä tässä yhteydessä kun nämä uudistukset ovat juuri tekeillä yhdistää tarkastusvaliokunnan havainnot paitsi sote uudistukseen myös näihin substanssilakeihin

olisin tässä vaiheessa vain halunnut kiittää perustuslakivaliokuntaa viime vaalikauden työstä

siitä kehuja ja ymmärrän ja valiokunta katsoo että tällä tiellä valtion kokonaisedun hakemisella eikä mahdollisimman suurella sisäisellä vuokran keräämisellä on jatkettava

tämä vahvistaisi luottamusta ilmoitusten oikeellisuuteen ja riittävyyteen mutta ei olisi liiallista ei byrokratian eikä ehdokkaiden näkökulmasta työtä liikaa lisäävää

tässä kansalaisten oikeuksia ja perusturvaa rajataan suomen lainsäädäntöhistoriassa erittäin isolla projektilla jossa perustuslakivaliokunnan rooli oli poikkeuksellisen suuri

tästä suunnitelmasta kun se olisi ohjeistettu ja pakollinen tulisi varmasti myös hyvin luonteva osa rakennusten kilpailuttamisprosessia niin että kukaan vastuullinen rakennuttaja ei kilpailuta hanketta ilman että se samalla sisältää myös kosteudenhallintasuunnitelman

on tärkeätä että näin keskeinen hallituksen jäsenten vastuu löytyy laista eikä sitä täydy tietää knoppologian kautta tai jonkun kurssin käyneenä

mutta tarkastusvirasto kertomuksessaan viittaa siihen että laki ei anna heille toimivaltaa niin sanottuihin tarkistustietoihin eli kääntyä tarkistusluonteisesti silloin kun on syytä epäillä esimerkiksi keskeisten mainostajien puoleen ja pyytää rinnakkaistietoa siitä pitävätkö ilmoituksessa ilmoitetut summat paikkansa

siinä on takana juuri se että oikeusministeriö on pystynyt ruuhkan purkamiseen kiitos myös eduskunnan osoittamaan lisätuomarinvirkoja

lisäksi ja jälleen yksimielisesti on vaadittu että tulisi arvioida poikkeusolomääritelmän nykyaikaistamista sekä poikkeusoloissa sallittujen tilapäisten perustuslakipoikkeusten mahdollisuuden ulottamista rajoitetusti myös muihin kuin perustuslain perusoikeussäännöksiin

neljänneksi on erittäin tärkeää mitä tulee tietosuoja ja salassapitosäännöksiin siltä osin kuin on kysymys tästä moniammatillisesta auttajatiimistä joka auttaa nuorta että sen tiimin sisällä tiedon pitää voida kulkea

siihen työhön mikä valmistelutyössä oli jo tehty piti vielä valiokunnassa poikkeuksellisen paljon tehdä lisätyötä ja se ei tietenkään saa olla lainvalmistelussa se pääsääntö

rangaistus suoritettaisiin vapaudessa mutta tuomittua valvottaisiin rangaistuksen aikana sekä teknisin välinein että muilla keinoin

johtopäätös näistä luvuista on ja tämä on viime viikkojen keskusteluun nähden erittäin tärkeää että vaalipiirin pieni koko ja suhteellisuuden huono toteutuminen vaikuttavat alentavasti äänestysaktiivisuuteen

nyt sitten nähdään pystytäänkö kun tämä on tehokasta työtä jolla käsittelyaikoja on saatu merkittävästi lyhenemään pitämään jatkossakin tämä resurssi siellä vai onko niin että meidän täytyy tiukassa taloudellisessa tilanteessa sen ruuhkanpurkuresursseja vähentää

asiaan on kiinnitetty huomiota toisessa ponnessa siksikin että viimeistään nyt uuden lain voimaan tultua viime syksynä kaikille toimijoille pitäisi olla päivänselvää että laki mahdollistaa sellaisten asetusten säätämisen että avoin rajapinta on lähtökohtainen vaatimus kaikessa it toiminnassa kun julkisia toimintoja tehdään

puolueen jäsenjärjestön ja yhdistyksen hallituksen jäsenenä voisi jatkossa olla myös henkilö jonka pysyvä asuinpaikka on toisessa valtiossa

kuudenneksi vaadimme että hallituksen on ryhdyttävä toimenpiteisiin vahingonkorvaus ja rikosoikeudellisen vastuun sekä takuuaikojen selvittämisessä

tarkastusvaliokunta pitää tätä epätyydyttävänä ja hallituksen esityksen ja perustuslakivaliokunnan kannan vastaisena ja sen takia valiokunnan mielestä on aika tehdä kokonaisarvio ja johtopäätökset nykyisen järjestelmän toimivuudesta

mutta tällä kertaa kun perustuslakivaliokunta asetti uuden ja erittäin hyvän tason sille kuinka tämän kaltaista lakia jota toivottavasti niin kuin valiokunnan puheenjohtaja niinistö täällä sanoi ei koskaan tarvita säädetään niin jos sitä säädetään niin nyt kyllä todella vaativuustaso on nostettu korkealle ja siitä haluaisin

vielä yksimielinen perustuslakivaliokunta on kehottanut arvioimaan tulisiko perustuslakiin ottaa maininta suomen jäsenyydestä euroopan unionissa sekä harkita olisiko perustuslakiin tarpeen sisällyttää erityinen valtuussäännös toimivallan siirtämisestä euroopan unionille

meillä on surullisia kouluampumisen jälkeisiä selvityksiä onnettomuustutkimusraportteja kuuluisa lastensuojelun täydellinen epäonnistuminen eerikan tapauksessa kaikki kehottavat muuttamaan salassapitosäännöksiä

varsinaisesti puolueen hallituksessa olevalla jatkossakin täytyy olla suomessa asuinpaikka mutta jäsenyhdistyksissä jäsenjärjestöjen hallituksissa voidaan jatkossa laillisesti ilman mitään bulvaanijärjestelyitä hyväksyä myös jäseniä jotka asuvat toisessa valtiossa

siis nykyjärjestelmässä vaalipiirin pieni koko ja suhteellisuuden toteutumattomuus laskevat äänestysaktiivisuutta

valiokunta pitää tällaista keinotekoista voiton tuloutusta perusteettomana ja samalla virastojen toimintamenoihin kohdistuvana piiloleikkauksena jonka läpinäkymättömyys on eduskunnan budjettivallan kannalta ongelmallista

sekä tältä osin että mahdollisesti sen puutteen osalta että ehdokkaiden ei pidä pitää kirjanpitolain mukaista kirjanpitoa tai ylipäätään säännellyllä tavalla kirjanpitoa kampanjastaan sekä mahdollisesti muihin ongelmiin liittyen tarkastusvaliokunta katsoo että on järkevää katsoa nyt juuri käydyn presidentinvaalin ja sitten vielä kuntavaalien prosessit kaikkineen ja sitten kootusti arvioida lain muutostarpeita

tällä hetkellä vakuutusoikeuteen ei tule paljon juttuja sen takia että sitä edeltävässä lautakuntavaiheessa on suma ja tämä on kyllä hyvin vakava asia josta eduskunnan oikeusasiamies viimeksi tällä viikolla puhui hyvin vakavia sanoja

ei siis riitä vain että palautamme laadun arvostuksen moraalin teemme parempia ohjeita dokumentoimme rakentamisen paremmin näytämme vastuuhenkilöt vaan edellytämme myös että vastuu rikosoikeudellisesti vahingonkorvausoikeudellisesti ja takuuaikojen osalta laitetaan paremmalle tasolle

rangaistuksen pääasiallisena sisältönä olisi toimintavelvollisuus sekä tuomitulle asetettu velvollisuus pysyä asunnossaan tai muussa vastaavassa valvontarangaistuksen täytäntöönpanoon sopivassa asuinpaikassa

pienten vaalipiirien äänestäjät eivät koe mahdollisuutta vaikuttaa vaalien tulokseen samalla tavalla kuin äänestäjät suurissa vaalipiireissä

avoimet rajapinnat ovat siksikin tärkeitä että sosiaali ja terveydenhuollon järjestämis ja rahoitusrakenteet ovat tunnetusti ainakin toistaiseksi hajanaiset ja valiokunta toteaakin että markkinoiden toimivuuden ja kilpailun lisäämiseksi yhteensopivuuden varmistaminen on keskeinen edellytys

valiokunnan asiantuntijakuulemisessa saimme jo kuulla että hallituskin oli päättänyt nimittää parlamentaarisen komitean miettimään laa jemminkin johtamisen modernisointia puutteiden korjaamista ja tämä niin sanottu kehu komitea aloitti itse asiassa jo tällä viikolla työt satun olemaan itsekin sen jäsen

valiokunnan viesti on että nyt on annettava yhdelle ministeriölle velvollisuus ja vastuu myös toimivalta ja rahat siltä osin kuin on kysymys lapsia auttavasta moniammatillisesta työryhmästä kerralla laittaa nämä tiedonkulku salassapitosäännökset semmoiselle mallille että se ammattilaisjoukko saa puhua toistensa kanssa että he voivat auttaa lasta

tältä osin siis on käynyt niin että tarkastusvaliokunnan lausunto on riittänyt tulkintakäytännön muuttamiseen ja tästä eteenpäin kunnalliset puolueverot voidaan katsoa normaaliksi toiminnaksi eikä ulkoa tulevaksi lahjoitukseksi

olisikin tärkeätä ja vielä kerran kehun ministeriä läsnäolosta että ministeri kertoisi omia ajatuksiaan tästä valiokuntakuulemisessa aika monien asiantuntijoiden afrikan tähti rahaksi kutsumasta rahasta joka valtion sisällä siirtyy

mutta todella se osuus tästä ketjusta ei kuulu oikeusministeriölle

sami borgin ja heikki paloheimon tutkimukset myös osoittavat että pienten vaalipiirien äänioikeutetut ovat myös asenteiltaan muita etääntyneempiä politiikasta

keskustelu asiasta

nyt käsiteltävänä olevassa perustuslain uudistamisesityksessä valtioneuvoston asemaa vahvistettaisiin osoittamalla valtioneuvostolle yksinomainen toimivalta antaa hallituksen esitykset eduskunnalle

toimintavelvollisuus koostuisi työstä koulutuksesta kuntoutuksesta toimintaohjelmista tai muusta vastaavasta tuomitun toimintakykyä ja sosiaalisia valmiuksia ylläpitävästä ja edistävästä toiminnasta

seitsemänneksi kun tulee kysymys siitä miten korjataan kosteus ja homevaurioita on oltava luotettavampaa tietoa tutkia

oikeusministeriöllä on nöyrä pyyntö että lain muutokset tulisivat voimaan mahdollisimman pian

valiokunta myös katsoo että tarkastuksessa havaitut yhteensopivuusongelmat ovat kuntien ja kuntayhtymien näkökulmasta niin vakava puute että ne pitää korjata kansallisella ohjauksella

koska valiokunta tiesi että tämä parlamentaarinen komitea tai toimikunta nimitetään valiokunta katsoi että silloin on järkevintä osoittaa nämä parannustarpeet tältä osin suoraan tälle parlamentaariselle työlle ja tiedän että se on näin jo lähtenyt käyntiin

siis veronmaksajien omistamien rakennuksien käyttämisestä maksetusta vuokrasta vielä tuloutetaan ikään kuin voittoa valtiovarainministeriöön pyörimään kehää ympäri

äänestäjät pienissä vaalipiireissä turvautuvat myös muita vaalipiirejä useammin niin sanottuun taktiseen äänestämiseen eli he eivät suinkaan äänestä ensisijaisesti ha luamaansa ehdokasta tai puoluetta vaan äänes tävät sellaista jolla he katsovat olevan läpimenon mahdollisuuksia

mutta tässä meidän lakisääteinen tehtävämme on arvioida nyt tarkastusviraston toimintaa tältä osin ja siltä osin siis mikä tarkastusvaliokunnalle nyt kuuluu tarkastusvaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta

valtioneuvosto päättäisi myös hallituksen esityksen täydentämisestä ja peruuttamisesta samoin kuin hallituksen kertomuksien antamisesta eduskunnalle

parhaillaan uudistetaan terveydensuojelulain ja asumisterveyden ohjeita ja tässä yhteydessä on kerrottava paitsi uusin tieto siitä mitä me tiedämme vaurioituneen kohteen erilaisista mittauksista myös se mitä me emme tiedä

asiantuntijat olivat tästä aivan yhtä mieltä

esimerkiksi voidaan hyvin ajatella kun tämä todennäköisesti koskisi pääsääntöisesti rattijuopumuksesta tuomittuja että työssäkäynnin lisäksi kodista saa ja pitää poistua vain aa kerhon säännöllisiin kokouksiin ja sen jälkeen takaisin kotiin

mitä olisi voitu tehdä tai voitaisiin tehdä jatkossa koska hallitusneuvotteluthan lähenevät tässä asiassa toisin

parlamentaarisen hallitustavan vahvistamiseksi sekä valta ja vastuusuhteiden selkeyttämiseksi tasavallan presidentin harkintavaltaa sidottaisiin määrämuotoisessa päätöksenteossa palautuksen jälkeen eräissä asiaryhmissä eduskunnan ja valtioneuvoston yhtenevään kantaan

yhteensopivuuden puutteen vuoksi yritysten kilpailu terveydenhuollon markkinoilla on ollut vähäistä ja ohjelmistotuotteita kehittävien yritysten oma riskinotto heikkoa

arvoisa herra puhemies

ehdotettavan vaalijärjestelmän eduksi voidaankin laskea se että äänestäjän ääni pienissäkään vaalipiireissä ei suinkaan enää mene nykyiseen tapaan hukkaan vaan hyödyttää ainakin äänestäjän valitseman puolueen menestystä valtakunnallisella tasolla

tämän tarkastusvaliokunnan yksimielisen mietinnön aiheita ovat kertomusmenettelyn uudistamisen tilanne yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta raportoiminen talousarvion kattamisvaatimus

lain mahdollisiin parantamisajatuksiin palaamme kun kuntavaalien osalta kertomus on käsitelty

aivan lopuksi

valmistelun aikana selvisi että nuorison keskuudessa on voimakkaita paineita sallia tulevaisuuden suomessa myös täysin virtuaalimaailmassa tapahtuva netissä toimiva yhdistys

muun muassa yksikään yksittäinen tutkimus pelkästään ei valiokunnan saaman tiedon mukaan anna riittävää kokonaiskuvaa vaurioituneen rakennuksen ongelmista eikä siis sitä kautta myöskään anna neuvoa mitä pitää tehdä

kysyjä ed

söderman on aivan oikeassa siinä että suomen perustuslaissa ei tämmöistä mallia ole otettu käyttöön ylipäätänsä että erikseen lueteltaisiin tiettyjä vähemmistökieliä

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

toiseksi kampanjalle tulisi asettaa sen kaltainen euromääräinen katto että kun se ylittyy niin niidenkin ehdokkaiden jotka eivät tule valituksi tai ensimmäiselle varasijalle tulisi joka tapauksessa tehdä ilmoitus koska siellä saattaa olla hyvinkin merkittäviä ulkopuolisia rahoituslähteitä ja isoja kampanjoita tilanteessa jossa nykyistä ilmoitusvelvollisuutta ei ole

valvontarangaistuksen tuomitseminen perustuisi aina syytetyn suostumukselle ja myös rikoksentekijän kanssa asuvien täysi ikäisten henkilöiden suostumus tarvitaan ja juuri äsken joku kysyi niin tietysti myös lasten etu ja lastensuojelulliset seikat arvioidaan

käytännössä merkittävä osa presidentin päätöksenteosta on jo nyt parlamentarisoitunut eli presidentti käyttää toimivaltuuksiaan valtioneuvoston kannan mukaisesti

valiokunta pitää perusajatusta senaatti kiinteistöistä ja myös on korostettava että yksittäisten senaatti kiinteistöjen työntekijöiden ahkeruudesta ja vilpittömyydestä ei ollut mitään epäilystä ja sitä että ammattilaiset hoitavat kiinteistöosaamisen ja virkamiehet hoitavat omat ajatuksensa mahdollisena mutta nämä selkeät monopolipiirteet ja roolien sekavuus aiheuttavat tosiasiassa ristiriitaisia ja hämmentäviä tilanteita

se on yksi vanhimmista voimassa olevista ympäristölaeistamme

arvoisa puhemies

herra puhemies

eduskunta on kaksi viikkoa sitten yksimielisesti hyväksynyt eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietinnön koskien lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyä ja siinä yhteydessä yksiselitteisen ponnen siitä että nämä tietoturva ja tietosuoja asiat pitää kokonaisvaltaisesti ja yhden ministerin toimintavastuulla yhtenäistää niin että silloin kun tieto kulkee eri ministeriöiden alaisten virkamiesten välillä tämä tietosuoja ei estä lapsen ja nuoren auttamista ja että epäselvissä tilanteissa tulkinnan täytyy olla aina niin päin että on tarkoitus auttaa sitä lasta ja nuorta eikä pelätä että tekee virkavirheen

valtioneuvoston kansliasta on oikeusministeriöön oltu yhteydessä ja me olemme taustamuistiota asiassa kirjoittamassa mutta näyttää siltä että karjalan kielen elvyttäminen sen arvostaminen sen koulutuksen jatkaminen ei ole ensisijaisesti hoidettavissa perustuslain sanamuotoja muuttamalla vaan se on nimenomaan aitoa opetus ja kulttuuritointa eikä niinkään juridisen aseman muuttaminen auta tätä asiaa

sen kyseisen pykälän historiahan on sikäli mielenkiintoinen ja ehkä poikkeuksellinen että se syntyi vasta täällä eduskunnassa eduskuntakäsittelyssä

tätä heijastaa myös presidentin nykyiseen valtioneuvoston ratkaisuehdotukseen perustuvaan päätöksentekoon liittyvä palautusmenettely jonka mukaan presidentti ei voi asiaa ensimmäistä kertaa hänelle esiteltäessä päättää asiasta valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta poikkeavalla tavalla

alussa mainitsemani kehityksen takia osa yhdistyksistä näivettyy ja silloin on järkevää että ne löytävät yhteistyökumppaneita ja että sulautuminen olisi nykyistä helpompaa ja halvempaa

arvoisa herra puhemies

kentällä on paljon ammattilaisia joilla pitää jatkossa olla turva ja selvyys niin että jos on epäselvää niin sääntöjä tulkitaan aina siitä näkökulmasta että lapsi saa apua eikä sen pelon kautta että teen virheen näissä säännöissä

äänellä on sama painoarvo oltiin sitten missä vaalipiirissä vaan ja tämä on tärkeätä paitsi oikeudenmukaisuuden yleisten periaatteiden mukaan myös siksi että tämä vastaa perustuslaissa annettua sitoumusta turvata kaikille kansalaisille yleinen ja yhtäläinen äänioikeus

minkä takia puututtiin nimenomaan työpaikkaväkivaltaan jo vaalikauden alussa ja nyt toimenpiteet on hyväksytty on se että vastoin yleistä trendiä jonka mukaan suomalainen arjen turvallisuus on lisääntynyt ja muun muassa katuväkivalta onneksi merkittävästi vähentynyt työpaikkaväkivalta oli lisääntynyt ja sen takia juuri siihen puututtiin

kansalaisten oikeusturvan rakennusten rakentajien ja rakennusten kunnostajien korjaajien kannalta on erittäin tärkeätä että viranomaiset uskaltavat jatkossa myös selkeästi sanoa niin rakenteista kuin myös kansalaisten terveydestä sen mitä he eivät tiedä

valvontarangaistuksen ehtojen toistuva tai törkeä rikkominen johtaisi rangaistuksen muuntamiseen ehdottomaksi vankeudeksi

sen lisäksi erinäistä rahaa joka on osittain vakuutusrahaa osittain semijulkista rahaa osittain yksityisempää rahaa on rutkasti vielä enemmän

suomen vaalijärjestelmän oikeudenmukaisuutta siitä näkökulmasta että jokaisen kansalaisen ääni painaa yhtä paljon on yritetty uudistaa jo monta sukupolvea ja jos me listaamme aina sen puheenvuoron miksi milloinkin on kaadettu ja vaihdettu niin tässä salissa roolit ovat kyllä vähemmän kunniakkaat monella taholla

sen tulkinnassa on todellakin ollut vähän miettimistä ja tämänkaltaisia kohtia olemme miettineet siis sitä että pitää ilmoittaa ilmoituksessa ilmoittajan osa

sitä on uusittu kokonaisuudistuksin modernin yhteiskunnan vaatimuksia vastaavasti

valiokunnan toisen ponnen loppuosa vaatii optimistisesti että kun sote rakenteita uudistetaan samalla on nyt vältettävä aiemmat virheet ja saman tien jo otettava huomioon uudistuksessa se että vastuut siitä kuka viime kädessä huolehtii että rajapinnat ovat avoimia järjestelmät ovat toimivia ja valtionapuja käytetään laillisesti niitten käyttöä valvotaan ja ne on koordinoitu uuden lain edellyttämällä tavalla järjestetään saman tien eikä vasta kahden kolmen vuoden päästä jossakin työryhmässä

aiempien vaalien vaalirahoitustietojen vertailun tulisi olla mahdollista eli tietojen pitäisi olla pidempään nähtävillä tarkastusviraston sivuilla

arvoisa puhemies

valiokunnan varapuheenjohtaja mäkelä kertoikin tässä harvinaisesta perustuslakivaliokunnan kaneetista liittyen tähän ajankohtaan ja tähän valiokunnalle jääneeseen lyhyeen aikaan

liittoäänestysten osalta on tarvetta vielä katsoa sääntöjä myös jatkotyöskentelyssä

mutta tiedetään monista selvityksistä ja tarkastusviraston nyt nähdystä raportistakin että tämä kuntoutus jossa on siis merkittävästi veronmaksajien rahaa ei pääsääntöisesti se mitä tiedetään siitä osu niihin ihmisiin joita pitäisi työmarkkinoille kuntouttaa

ehdotuksen mukaan asian palautumisen jälkeen muusta kuin lain vahvistamisesta virkaan nimittämisestä tai tehtävään määräämisestä koskevasta asiasta päätettäisiin valtioneuvoston uuden ratkaisuesityksen mukaisesti jos ehdotus vastaa eduskunnan ilmaisemaa kantaa asiassa

kuudenneksi kun nyt sote uudistuksen yhteydessä on päätetty että osaoptimointiin johtava monikanavainen rahoitus erityisesti terveyspuolella siitä on enemmän puhuttu korjataan se on korjattava myös sosiaalipuolella ja tässäkin uudistuksessa otettava huomioon se että eri kanavista tuleva rahoitus ei estä nuoren tai lapsen auttamista välittömästi kerralla moniammatillisesti matalalla kynnyksellä ja vielä kerran yhteyshenkilön avulla

se olisi todella iso muutos koko valittuun linjaan jos suomessa alettaisiin luetella yksittäisiä vähemmistökieliä

olisiko mahdollista että liitto vaan liitto lähestyy teltta liittomuodossa toimiva kokonaisuus pystyisi säännöissään sallimaan esimerkiksi henkilöpuheenjohtajavalinnan myös etäosallistumisena

olisin ehkä sen verran lisännyt tai jatkanut edustaja sasin sinänsä ansiokasta puheenvuoroa että saattaa kuitenkin olla ja niin edustaja sasikin lopulta viitoitti että muutoksia nykytilanteeseen on tarvis tehdä

sen lisäksi valiokuntaa on ehkä kaikista eniten puhuttanut se miten sitten käy jos tarkastaja ei nykyisillä valtuuksillaan jotka eivät ole kuitenkaan ihan olemattomat tulen niihin kohta saa selville tietoja

epämääräinen mahdollisesti harhaanjohtava puolitotuuksien antaminen kansalaisille on huonoa hallintoa

muun muassa puolueiden toiminta normaalina työnantajana ja siihen saadut tuet kuten esimerkiksi korkeakouluharjoittelijat pohjoismaiseen yhteistyöhön tai eu yhteistyöhön liittyvät erilaiset harjoittelu tai muut projektityöntekijät

mutta on tärkeätä silloin kun puhutaan yleisesti väkivallan kasvusta ettei lietsota turhaa turvattomuuden tunnetta väittämällä että sellainen väkivaltakin on kasvanut joka ei ole kasvanut

on ihan selvää esimerkiksi nyt kun itketään sen esityksen perään jonka minä aikoinaan ministerinä esittelin että tässä salissa nyt sen esityksen perään itkevistä monet olivat hallitusneuvottelujen eri vaiheissa tosiasiassa kaatamassa sitä esitystä jonka he nyt väittävät sittenkin olleen kaikista paras ja sen takia vastustavat nyt tällä kertaa tätä esitystä

on myös meidän tehtävämme varmistaa että entistä useampi suomalainen kokee tärkeäksi antaa äänensä sille puolueelle ja

yleisemmin käytetty ratkaisu valvontarangaistuksiin euroopassa on niin sanottuun radiotaajuustekniikkaan perustuva tekniikka

mutta kaksi seikkaa siitä mitä nyt toimitusministerinä toimiva hallitus on päättänyt tämän äänestämisen ja sähköisen avusteisuuden osalta on että me odotamme norjan ensi syksyn kunnallisvaalikokeilua jossa useilla paikkakunnilla kokeillaan avoimella lähdekoodilla olevaa sähköistä äänestämistä jossa äänestäjä niin halutessaan saa kryptatun todisteen omasta äänestämisestään

tämänkaltaisia jatkotöitä vielä tehdään mutta tässä on hallituksen yksimielinen esitys tulevaisuuden ja sanoisinko jo tämänkin päivän yhdistyselämään

kun me puhumme nyt kestävyysvajeesta niin työkyvyttömyys aiheuttaa meidän kansantaloudelle suuremman kulun kuin työttömyys ja silloin tietysti kysymys siitä että kun kuntoutukseen käytetään miljardeja niin ne osuisivat siihen että työkyvyttömyydeltä siirrytään työllisiksi olisi tärkeintä

ja silloin nimenomaan väkivalta kun puhutaan niin sanotusta kaduilla ja julkisissa tiloissa tapahtuvasta väkivallasta on entistä selvemmin syrjäytyneiden päihdeongelmaisten keskinäistä väkivaltaa

eduskunta on vastikään yksimielisesti hyväksynyt tämän ponnen ja velvoittanut hallituksen näihin toimiin joten oikeastaan tässä ei tarvita enää oikeuskanslerin selvitystä vaan hallituksen toimia koska eduskunta kun ponsi on hyväksytty on velvoittanut hallituksen näihin toimiin

pitäisikö tarkastajalla olla oikeus vaatia myös sopimusosapuolilta jotka kampanjassa ovat mukana lehdiltä mainostelevisioilta ja niin edelleen

museot poliisilaitokset vankilat ja teatterit rajavartiolaitos tulli

siinä käytetään joko nilkkapantaa tai rangaistusta suorittaneeseen muuten kiinnitettyä laitetta

siksi valiokunta päätyi suorasukaisesti arvioimaan että suunnitelmat tämän uuden tietohallintolain käyttöönotosta siis nyt puhumme jo aivan tästä päivästä ja tästä vuodesta ovat kauniisti sanottuna aika verkkaisia esiin tulleeseen tarpeeseen nähden

mustajärvi tehdä niin että kun tässä on varmaankin painetta yhteen debattiin avioliitto on tähän alkuun muutama puheenvuoron jälkeen sitten sille ehdokkaalle joita pitää tärkeänä

ja seitsemäs viimeinen ponsi kerää yhteen paitsi nämä muutostarpeet asennemuutostarpeet myös sen että tästä eteenpäin niin kuin ei meidän aikaisemmassa mietinnössämme home ja sisäilmoista tai vielä aikaisemmassakaan harmaan talouden torjunnassa yksikään vastuutaho ei enää saa mennä omien toimivaltojensa rajojen taakse vaan hallituksen on johdettava tätä prosessia niin että rajat eri hallinnonaloilla unohdetaan

puolueiden ja ehdokkaiden väliseen rahaliikenteeseen liittyvä selvennystarve on ilmeinen esimerkiksi silloin kun on kysymys yksityishenkilöiltä puolueen kautta ehdokkaille välitetystä tuesta tai läpilaskutetusta maksusta

hiltunen ymmärrettävästi nosti muun muassa ikäihmisten pelot niin onneksi rikostilastot eivät miltään osin tue että heidän peloilleen olisi entistä enemmän syitä

ei ole mielestäni myöskään ministerille sopivaa eikä kenellekään meistä hyvä tilanne jos tosiasiassa säännöistä joustetaan toisella tavalla kuin on tarkoitettu

toivoisin sitä rehellisyyttä ja rehtiyttä ja kauaskantoisuutta niin kuin edustaja mustajärvi sanoi että löytyisi yhteinen halu ratkaista tämä suomen kansalaisten oikeudenmukaisen kohtelun näkökulmasta